ikävä kyllä tämä perusoikeus ei vain valitettavasti kaikille ole itsestäänselvyys mutta uskon että tällä hallituksen esityksellä on otettu suuri harppaus oikeaan suuntaan

pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä on ajanut osaltaan koko sosiaalityön vakavaan kriisiin

sosiaalityöntekijät vaihtuvat jatkuvasti jolloin asiakassuhde alkaa aina alusta vaikka asiakkaiden elämäntilanteet ovat hyvin usein monimutkaisia ja vaatisivat nimenomaan pysyviä kontakteja

nyt on tilanne se että jos tämä esitys hyväksytään niin näitä ihmisiä ei pystytä millään tavalla identifioimaan ei pystytä kirjaamaan järjestelmiin mitä heillä on taustalla onko perussairauksia onko minkälaisia hoitoja annettu

arvoisa puhemies kannatan lämpimästi kaikki edustaa kalliita kiviä kiviä

kuitenkin lastensuojelupäätöksissä valmisteluprosessin voi suorittaa epäpätevä sosiaalityöntekijä jonka suosituksiin lopullisen päätöksen tekevä viranhaltijasosiaalityöntekijä joutuu vahvasti luottamaan

he voivat tulla aina uusilla henkilötiedoilla

hänellä on viimeinen vastuu päätöksestä

minkä ihmeen takia sitten useissa eu maissa joissa on ollut laajempi terveydenhuoltojärjestelmä näille laittomille maassa olijoille on ryhdytty sitä rajoittamaan koska järjestelmät eivät kestä

äänestyksen alettu sodankylä neljä ääntä kolme kaksi ilves on tyhjä poissa yhdeksän uskoton ex miten muka sankan miten työllistää vähemmän tuskaksi arvostama

pidän kyllä hiukan ihmeellisenä että me lähdemme sitten luomaan tämmöisen järjestelmän joka osaltaan on kyllä vetovoimatekijä siihen että tervetuloa sitten vaan tänne hoidattamaan kaikki myöskin nämä tartuntataudit

mitä tälle asialle aiotaan tehdä jotta sosiaalityöntekijöiden tekemää työtä arvostettaisiin sekä kuinka alalle aiotaan saada tulevaisuudessa riittävästi pätevää henkilöstöä

ehkä tämä perustulokysymys nyt liittyy sitten enemmän sinne minun sektorilleni vaikka tässä ministeri lindström erinomaisesti vastasi

kyllä täytyy olla näin että nimenomaan aktivoidaan ihmisiä tällaiseen erilaiseen työn vastaanottamiseen ja kannustetaan siihen

se miten se tapahtuu on sitten toinen kysymys ja nimenomaan tällä perustulokokeilullahan nyt pyritään siihen että me löydämme ne kipukohdat siitä kuinka me saamme ihmiset aktivoitumaan ja myöskin ottamaan enemmän vastuuta siitä omasta elämästään ja omasta elämänhallinnastaan

kyllä tästä tulen itse henkilökohtaisesti jatkossakin käymään keskusteluja onko tämä oikeudenmukainen tapa viedä tätä asiaa eteenpäin

eli järjestelmä rakennetaan semmoiseksi että se passiivinen kotona olo ei ole käytännössä se tavoiteltava tila vaan se tavoiteltava tila on se että on jonkinnäköinen perusturva joka myöskin omalta osaltaan kannustaa siihen että uskalletaan lähteä erityyppisiin työsuhteisiin ja pätkätöihin pelkäämättä sitä että toimeentulo katkeaa syystä tai toisesta

ei kannata nyt näitä kahta asiaa lähteä yhdistämään koska myöskin sosiaali ja terveysministeriössä tehdään erittäin paljon töitä sen eteen ja paljon käydään keskusteluja muun muassa itse olen käynyt useampia keskusteluja lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttilan kanssa nimenomaan siitä mitä me voimme tehdä paremmin

nimenomaan puhutaan näistä toisen polven maahanmuuttajanuorista puhutaan näistä lapsista ja nuorista jotka tulevat nyt tänne turvapaikanhakijoina ja nimenomaan haetaan niitä yhteisiä ratkaisumalleja

on puhuttu muun muassa kokemusasiantuntijuudesta siitä lähtökohdasta että nämä nuoret lapset itse voivat kertoa sen mitä he näkevät mitä me voimme tehdä paremmin

eli kyllä me kannamme siellä stmssä ihan aidosti huolta myöskin näitten maahanmuuttajanuorten ja lasten asiasta ja teemme siellä töitä sen puolesta eri järjestöjenkin kanssa jotta me voimme heille turvata sellaisen tulevaisuuden jossa nimenomaan he eivät kohtaa niitä ongelmia joita nyt monet ovat kohdanneet

on surullista seurata kuinka hallituksen puheet ja lupaukset kerta toisensa jälkeen osoittautuvat katteettomiksi ja kuinka lapsiperheet ovat toistuvasti hallituksen hampaissa

mutta vielä haluaisin nostaa tässä kokonaisuudessa esiin sen että kysymys on mitä suurimmassa määrin myöskin meidän sosiaaliturvajärjestelmään liittyvistä kysymyksistä kun me puhumme tästä aiheesta

silloin kun puhutaan tavallaan perhe etuuksista ja puhutaan naisten asemasta ja myöskin eläkekertymistä niin itse näen että meidän täytyy kyetä tarkastelemaan näitä järjestelmiä hyvin kokonaisvaltaisesti ja nimenomaan myöskin perhe etuusjärjestelmiä pohtia että mitä niihin on tehtävissä jotta ne nimenomaan tukevat näitä eri tavoitteita mutta myöskin jättävät sen mahdollisuuden perheelle tehdä itse niitä valintoja jotka palvelevat juuri heidän perhettään ja tilannettaan parhaiten

hyvä hallitus puuttuessanne nyt törkeällä tavalla perheiden itsemääräämisoikeuteen te luotte entistä suurempaa epätasa arvoa perheiden välille unohtaen lapsen edun ja sitä teidän sietäisi hävetä

eli kysymys on talouspoliittisesta asiasta työllisyyspoliittisesta asiasta mutta mitä suurimmassa määrin myöskin sosiaalipoliittisesta asiasta josta tulisi käydä laajempaakin keskustelua

siellä teille ei tarjota kiitosta ja ylistystä

arvoisa puhemies

siinä on tehty erittäin perusteellista työtä monesta eri näkökulmasta ja he ovat nostaneet sieltä esiin näitä hyvinkin perusteltuja omia näkemyksiään siitä mihin suuntaan olisi nyt ylipäätään mahdollista lähteä tämän perustulokokeilun osalta etenemään

hallitus linjaa huhtikuun aikana nyt sitten niitä etenemistapoja joiden katsomme olevan mahdollisia ja teemme niitä jatkolinjauksia

vielä on kuitenkin myös perheissä olemassa perinteisiksi koettuja rooleja joita ei valtiovallan kuulu lähteä säätelemään tai ohjaamaan haluttuun suuntaan

on hyvä että tätä julkista keskustelua nyt käydään aktiivisesti ja nostetaan esiin myöskin niitä kipukohtia ja huolenaiheita joita selvityksessä nyt sitten myös on tullut esiin

onko kenties tarkoitus että äidit siirtyvät yhä enenevässä määrin muiden tulonsiirtojen varaan toimeentulotuelle tai työttömyyskortistoon ja sen kautta halpatyövoimaksi työllistämistoimiin

pitää minusta muistaa se että on myöskin tasa arvoa että meillä on yhteiskunnassa erilaisia mahdollisuuksia valita ja kotihoidon tuen valinta on myöskin yhdenlainen arvovalinta

se käy ilmi myös valtiovarainministeriön omista arvioista joissa todetaankin että muutoksen työllisyysvaikutukset jäävät todennäköisesti merkittävästikin toivottua pienemmiksi

se on perheiden oma valinta ja meidän täytyy myöskin jättää perheille mahdollisuus valita sellainen vaihtoehto joka on juuri heille se sopiva

on yrittäjä ja yksinhuoltajaperheitä ja on perheitä joissa äiti toimii omien lastensa hoidon ohessa perhepäivähoitajana sekä perheitä joissa isovanhemmat hoitavat lapsenlapsiaan

perustulokokeilu yksistään ei riitä selkeyttämään meidän sosiaaliturvajärjestelmäämme vaan se vaatii hyvin monentasoisia toimenpiteitä joihin kuuluu myös yksi hallituksen kärkihankkeista eli tämä asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisvaltainen selvitys

jos halutaan että luottamus tulevaisuuteen lisääntyy on myös perhepolitiikan oltava kestävää ja pitkäjänteistä siis sitä mitä perussuomalaiset ovat vaatineet

eli on ihan päivänselvä asia että pelkkä perustulo itsessään ei tule ratkaisemaan niitä ongelmia ja haasteita jotka liittyvät kannustinloukkuihin tai työllistymisen mahdollisuuksiin vaan se vaatii hyvin monenlaisia erityyppisiä lähestymistapoja

uskon että nyt kun tätä omais ja perhehoidon hanketta viedään tässä eteenpäin osana näitä hallituksen kärkihankkeita me löydämme sieltä pitkässä juoksussa sellaisia aitoja muutoksia jotka myöskin parantavat heidän tilannettaan ja myöskin luovat ja tuovat niitä keinoja joilla heidän jaksamistaan tullaan tulevaisuudessa edesauttamaan

jos olen oikein ymmärtänyt tämä kristillisdemokraattien malli perustuu britanniassa olevaan universal credit malliin joka on itsellenikin hyvin tuttu olen ollut siitä hyvin kiinnostunut ja näen siinä erittäin paljon hyviä elementtejä

lopuksi kannatankin edustaja vehviläisen tekemää epäluottamuslause esitystä

on oikeastaan ollut ihan ilahduttavaa tätä keskustelua tässä kuunnella ja sitä miten tässä tuodaan esiin niitä epäkohtia joita meillä on edelleenkin paljon ratkaistavana

ja missään tapauksessa en näe syytä miksi meidän pitäisi sulkea jotain pois vaan minusta pitää löytää ratkaisu joka johtaa kokonaisvaltaiseen sosiaaliturvan hyvään muotoon

ja tosiaan tästä täytyy antaa itsekin kiitosta totta kai edelliselle hallitukselle ja kaikille osapuolille jotka ovat tätä olleet edistämässä viime kaudella siitä että tämä esitys nyt täällä eduskunnassa on käsiteltävänä

se on myös yksi niistä asioista joilla pystytään vaikuttamaan näihin tiettyihin talouden elementteihin

on äärimmäisen tärkeää että me pidämme huolen esimerkiksi tästä omaishoitajien joukosta koska siellä jos missä sitä työtä tehdään aidosti sydämellä ja sitä hallitus haluaa kaikin tavoin tukea

mutta se on aivan totta mitä tässä on tuotu nyt esiin että meillä työmarkkinat ovat isossa murroksessa ja meillä on monenlaisia haasteita siellä ratkaistavana

ja tässä nyt useammassakin puheenvuorossa tuli esiin se yhteinen huoli työssäjaksamisesta ja työn hyvinvoinnista miten me voimme sitä edistää

edustaja kiljunen nosti tämän lääkehoidon nämä lääkekustannukset myöskin tässä esiin ja se on erittäin tärkeä kysymys ja sillä on erittäin merkittävät taloudelliset vaikutukset myöskin iäkkäiden ihmisten taloudelliseen selviytymiseen ja myös siihen minkä verran he ylipäätään käyttävät lääkkeitä

se on meidän kaikkien yhteinen asia

ja kyllä on juuri näin että vaikka meillä on nyt tässä hyvä esitys jota tietysti on ilo viedä eteenpäin ja toivon totta kai että siihen eduskunnan tuki

haluan muistuttaa siitä että meillä on nimenomaan nyt meneillään tämä rationaalisen lääkehoidon kehittämisohjelma jossa pyritään siihen tarkoituksenmukaiseen tarpeelliseen ja järkevään lääkehoitoon joka parhaimmillaan myöskin säästää niitä kustannuksia näiden vanhusten kohdalla

se että kun totta tulee meillä on paljon tilanteita joissa ihmiset eivät yksinkertaisesti työelämässä jaksa he eivät siellä jaksa ja silloin se eläkeikä vaikka me sitä nyt tässä nostamme on mekaaninen luku silloin jos ihmiset eivät siihen saakka kykene työssä olemaan

koska varmasti kaikki tiedämme että silloin kun lääkkeitä käytetään määrätään ehkä jopa tarpeettomasti ja määrätään päällekkäin niin silloin ne kustannukset voivat kuukausitasolla nousta erittäin huomattaviin summiin ja heikentää myös sitä taloudellista selviytymistä

henkilökohtaisesti kannatan tätä ajatusta erittäin lämpimästi koska tällä hetkellä meidän sosiaaliturvajärjestelmä on tunnetusti melkoinen tilkkutäkki ja siellä on erittäin hankalia tuloloukkuongelmia monilla eri väestöryhmillä

tämä on tietysti semmoinen asia mistä toivon että eduskunnassakin voidaan käydä keskustelua koska selkeästi tämän asian ja huolen yhdessä jaamme

tämä työ on jo sosiaali ja terveysministeriössä omalta osaltaan aloitettu ja tietysti täytyy muistaa että turvapaikanhakijoiden osalta tämä vastaanottoraha kuuluu sisäministeriön vastuualueeseen mutta luonnollisesti teemme siinä kyllä hyvin tiivistä yhteistyötä

itse näen että jos halutaan saada jostain tutkimuksesta maksimaalinen tuloshyöty niin silloin meillä pitää myös olla valmius siihen että me tarkastelemme eri väestöryhmien tilannetta

sitten tässä vaiheessa kun turvapaikanhakijat saavat oleskeluluvan ja siirtyvät sitten meidän koko järjestelmän piiriin niin siellä on ollut havaittavissa kyllä ihan näitä selkeitä vetovoimatekijöitä jotka ovat sitten houkutelleet siirtymään tänne koska on ollut havaittavissa että kun tanskassa tehtiin kiristyksiä sosiaaliturvaan ja sen perusteisiin tehtiin tiukennuksia että millä perusteella sitä myönnetään niin oli selkeästi nähtävissä että turvapaikanhakijat lähtivät siirtymään muihin maihin

tällä hetkellä meillä on lukuisia eri sosiaaliturvan muotoja joita myönnetään ja on ihan päivänselvä asia että jos halutaan selkiyttää järjestelmää niin on oltava myös valmius käydä niitä eri väestöryhmiä sieltä läpi ja löytää ne kipukohdat missä sitten voidaan tehdä asioita toisin nimenomaan niin että yksilö itse pärjää paremmin siinä järjestelmässä mutta myöskin niin että hän pääsee tilanteeseen jossa hänen ei tarvitse niiden tulonsiirtojen varassa loputtomasti toivottavasti elää

ja varmasti kaikki tiedämme että eivät ne ole mitään yksinkertaisia ratkaisuja vaan myöskin ne tarvitsevat niitä keskusteluja ja sitä että niihin voimme sitten yhteisesti kaikki osapuolet sitoutua

tästä tosiaan tuli erään edustajan puheenvuorossa ja menen vielä esimerkiksi näihin sairauspoissaoloihin ja siihen minkälainen lasku sieltä yhteiskunnalle tulee

äsken pyysin myöskin puheenvuoroa tähän edustaja biaudetn kysymykseen ja olisin siihen halunnut pikaisesti vielä kommentoida että itse näen että kaikista vaarallisinta on se jos viedään ihmisiltä mahdollisuus osoittaa toisenlaisia näkemyksiä tähän koko asiaan ja heidät leimataan rasisteiksi

jos me lähdemme pohtimaan aidosti niitä syitä mitkä johtavat siihen että ihmiset eivät työelämässä jaksa ja mikä aiheuttaa esimerkiksi sitä että yhä useampi siirtyy mielenterveyssyistä sairauslomalle ja sieltä työkyvyttömyyseläkkeelle niin ne ovat asioita joihin me voimme tehdä paljonkin parannuksia

ja vielä oikeastaan pikaisesti jos puhemies sallii tähän kun edustaja essayah nosti tämän nuorten ikäluokan aseman tässä työelämässä

se on erittäin tärkeää koska meillä on tällä hetkellä käsissämme kasvava ongelma ja suorastaan todella iso aikapommi kytemässä siinä että meillä on nuorisotyöttömyys kasvanut aivan käsittämättömiin lukemiin

meillä on paljon halukkaita nuoria jotka haluaisivat työelämään he eivät koskaan sinne pääse ja mitä pidempään he joutuvat olemaan työelämän ulkopuolella sitä suuremmaksi ne kaikki ongelmat kasvavat ja siinä tulee väistämättä eteen myös se että he eivät koe enää kohta mielekkäänä edes siirtyä sinne työelämään

korostan sitä että hallitus ei ole tehnyt vielä päätöksiä siitä keitä väestöryhmiä tähän kokeilun piiriin tulee kuulumaan eli olemme tässä varmasti hyvin avoimin mielin ja käymme siitä keskusteluja hallituksen sisällä

ilman muuta täytyy myöskin pohtia sitä vaihtoehtoa että kun menemme sinne sosiaaliturvan sisälle onko mahdollista sen sosiaaliturvajärjestelmän sisältä myöskin hyödyntää sitä sosiaaliturvaa osana tätä kokeilua

mutta kuten sanottu näitä keskusteluja me tulemme käymään hallituksen sisällä mutta ketään emme ole rajanneet tässä vaiheessa vielä pois

ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ja heidän asemansa tunnistaminen ja tiedostaminen on äärettömän tärkeää ja nyt hallituksessa on erittäin tärkeätä kun tehdään näitä erityyppisiä muun muassa turvapaikanhakijoiden tilannetta parantavia tekijöitä ja asioita ja kehitetään näitä erilaisia ohjelmia eteenpäin liittyvätpä ne kotoutumiseen liittyvätpä ne erityyppisiin prosesseihin että me teemme yhteistyötä tiiviisti muun muassa eri järjestöjen kanssa joilla on sitä osaamista ja tietotaitoa siitä mutta myöskin lisätään sitä osaamista muun muassa sosiaalityön puolelle että siellä on rohkeutta ottaa nämä asiat esiin ja myöskin tiedostetaan ja nähdään ne ehkä piilossa olevat asiat joista nämä ihmiset eivät pysty puhumaan ja osataan heihin kohdentaa näitä oikeita palveluja

tämä työssä jaksaminen ja työhyvinvointi on erittäin tärkeä ja merkityksellinen asia ja tämän vuoksi sosiaali ja terveysministeriössä on useita eri hankkeita menossa nyt nimenomaan tämän työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittämiseksi ja edistämiseksi

tänään viimeksi olen käynyt avaamassa yhden tällaisen projektin ja uskon että näiden tällaisten toimivien käytäntöjen ja mallintamisten kautta meillä on valtava mahdollisuus siihen että ihmiset aidosti jaksavat ja pärjäävät siellä työelämässä pidempään

se ei riitä että me teemme näitä hyviä tavoitteita vaikka eläkeiän pidentämisestä vaan aidosti täytyy olla niitä konkreettisia toimenpiteitä joilla ihmiset kokevat sitä mielekkyyttä työelämässä ja pystytään niitä sairaspoissaoloja vähentämään ja saadaan semmoinen kokonaisvaltainen ote asiaan

aivan aluksi haluaisin tässä nyt sanoa että tosiaankaan tätä monituottajamallia ei ole mihinkään tästä hävitetty päinvastoin se siellä on edelleenkin ja hyvin selkeästi ja pk yrityksiä tai järjestöjä ei ole mitenkään suljettu pois tämän mallin toteuttamisesta joten pidän aika vastuuttomina tällaisia väitteitä

mutta se vaatii sitä että meillä kaikki toimijat sitoutuvat tähän myöskin yrittäjät ja erityyppiset järjestöt totta kai valtiovalta mutta se on yhteistyötä

päinvastoin tässä on nimenomaan pyritty siihen että näillä pk yrityksillä ja järjestöillä on myöskin aito mahdollisuus osallistua tämän järjestelmän tulevaisuuteen ja olla osa myöskin niitä palveluprosesseja

sen verran haluan vielä sanoa että kaikki varmasti ymmärtävät että rakenteellisia uudistuksia on tehtävä koska meillä on järjestelmä joka ei tule kestämään jos ei sille jotain tehdä

meillä voi olla hienosäätöeroja siinä miten asioita pitäisi viedä eteenpäin mutta tässä esitän kyllä vilpittömän toivomuksen kuten edustaja rehulakin teki että nyt tämä laki aidosti saadaan eteenpäin ja hyväksytyksi

näiden perhevapaiden kehittäminen tietenkin kokonaisuudessaan on ihan äärimmäisen tärkeää että löydämme niihin erityyppisiä vaihtoehtoja jotka sopivat sitten perheille mahdollisimman hyvin ja että ne nimenomaan lisäävät sitä oikeudenmukaisuutta mutta myöskin että uskotaan ja luotetaan siihen että perheet itse myöskin tietävät mikä on kullekin perheelle kaikista paras vaihtoehto

tähän nyt sitten ministeri rehula jo viittasikin että tähän kotihoidon tukeen muun muassa ei ole tulossa ministeriöstä nyt minkäänlaisia uusia avauksia

arvoisa puhemies

tasoitusmäärällä puolestaan varaudutaan vakuutusriskeihin jotka liittyvät vakuu tusmaksujen riittävyyteen

olen tietojeni mukaan viides ministeri joka tätä asiaa nyt käsittelee ja en enää tähän halua tällaisia aikalisiä ottaa vaan haluan että tähän asiaan saadaan nyt ratkaisu

hallituksen esityksen mukaista toimintapääoman ja tasoitusmäärän täysin eri tarkoituksiin tarkoitettujen puskureiden yhdistämistä ei voida perussuomalaisten mielestä pitää hyväksyttävänä

tämä asia etenee seuraavaksi niin että tämä esitykseni käsitellään alueellistamisen koordinaatioryhmässä toivon mukaan jo tämän kuun loppupuolella josta olen tosiaan pyytänyt asiaan lausunnon

perussuomalaisten mielestä on myös syytä huomioida että tasoitusmäärän se osa jolla varaudutaan työkyvyttömyyseläkkeisiin on suuruudeltaan yhä liian suuri

sen jälkeen seuraava vaihe on se että asia menee valtioneuvoston käsittelyyn ja tämän jälkeen on odotettavissa päätöksiä

kysymyksen käsittely päättyi